mutta tämä on ennen kaikkea nyt metsähallituksen ja näitten metsästysseurojen keskinäinen sopimus ja minä toivon että ministeri myös vauhdittaisi sitä että he tekevät tämmöisen sopimuksen ettei siitä tarvitse jäljestäpäin sitten vääntää

ensinnäkin kiitokset urpilaiselle tästä ulostulosta valtionyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän uudistamisen suhteen

lähiruoka säästää myös luontoa kun pakkausmateriaalia tarvitaan vähemmän

kyllähän tämä kansalaisten silmissä ja omissakin silmissäni näyttää siltä että esimerkiksi fortumin johto saa palkkioita siitä miten hyvin on vettä norjan vesialtaissa

mitä ministeri arvelee onko mahdollista

vielä panostaa merkittävämmin näihin infrahankkeisiin

ja sitten kun on seurannut tilannetta esimerkiksi irtisanomisten suhteen kun sanotaan jostakin valionyhtiöstä henkilökuntaa irti niin sen jälkeen sitten tulee hyvä tulos ja saadaan palkkiot sieltä johdolle nostettua niin että ei tämä ihan oikein linjassa ole

ikääntyneet ihmiset ovat muuta väestöä herkempiä infektioille ja siten väestön vanhenemisesta seuraa väistämättä elintarvikevälitteisen sairastavuuden lisääntyminen

matkailu ja muuttoliike jatkavat kasvuaan mistä seuraa uusia haasteita elintarviketurvallisuudelle

arvoisa puhemies

tätä keskustelua kun kuunteli ja samalla perehtyi tähän lakiesitykseen niin onhan tässä hyvänä puolena tosiaan se että nostetaan tuosta viidestäkymmenestä kiloa

esitänkin kysymyksen tässä yhteydessä ministeri anttilalle

mutta jos ajatellaan että ne tuloutettaisiin valtion kassaan niin mitä kaikkea niillä pystyttäisiin sitten julkisella puolella palvelujen tuottamisen puolella saamaan aikaan

arvoisa puhemies

kustannuspaineet alkutuotannossa ja jalostuksessa lisäävät toisaalta halua tinkiä hankitusta kansallisesta laatu ja turvallisuustasosta

lähinnä sitä mietin olisiko vielä tuossa semmoinen välimuoto olemassa että esimerkiksi se joka pienimuotoista uusiutuvaa energiatuotantoa maatilalla tai jossakin harjoittaa pienemmällä yksiköllä voisi olla myös verovapautettu

kotieläintuotannon eettisyys on varmistettava tutkimukseen perustuvilla eläinsuojelunormeilla ja niiden valvonnalla

arvoisa puhemies

selkeiden aterioiden sijasta ruokailu koostuu monista pienistä välipaloista jolloin energiansaanti voi nousta turhan suureksi koska sitä on vaikea arvioida

viimeksi maanantaina tuli esiin että säteilyturvakeskus on löytänyt talvivaaran kaivoksen lähellä sijaitsevasta salmisen lammesta korkeita uraanipitoisuuksia

tässä saattaisi hyvinkin olla semmoinen uusiutuva että kun maatilalla kuten tiedätte energian tarvetta on merkittävästi tai sitten jossakin teollisuushallissa tai tämäntyyppisessä niin saattaisi hyvinkin olla että se lisäisi sitä ja tavallaan uusiutuvan kautta vähentäisi sitten muuta sähköntuotantoa

lukuisat muut viranomaiset ja luonnonsuojelujärjestöt tiesivät korkeista uraanipitoisuuksista mutta asia oli unohdettu ilmoittaa säteilyturvallisuutta valvovalle keskukselle

arvoisa puhemies

hallintorakenteita pitää tarkastella kriittisesti ja tarpeettomiksi käyneitä toimintoja pitää lakkauttaa

yhteenvetona totean lopuksi että me sosialidemokraatit annamme tukemme kaikille niille toimille jotka edistävät terveellisen ja vastuullisesti tuotetun sekä kohtuuhintaisen suomalaisen ruuan

arvoisa ympäristöministeri niinistö pyörähditte viime marraskuussa tutustumassa talvivaaran alueeseen

tuolloin totesitte hyvin ponnekkaasti että yhtiön ja valvovan viranomaisen on kaikin mahdollisin tavoin varmistettava ettei uraanipitoinen vesi pääse leviämään

ei tämä hallitus ole lopettanut sitä vaan sehän edellisen hallituksen aikana lähti kokeiluna liikkeelle ja sillä oli tietty aika ja kun se määräaika meni umpeen niin se loppui siihen sitten

arvoisa puhemies

kinuskia kyllönen

ne asemaa

hallitus on todellakin tehnyt paljon ja ennen kaikkea tulopoliittisen sopimuksen aikaansaaminen moniin vuosiin on erittäin merkittävä ja tässä keskeisesti myös ministeri ihalaisen rooli on erittäin korostettava

tietysti toivoisi että siitä kokeilusta saatuja hyötyjä voisi arvioida sillä tavalla puolueettomasti ja ihan niin että se olisi läpinäkyvää

sen tietää että jos on jotakin työttömyyttä perheessä tai muuta niin varmaan pidennetään sitten sitä aikaa milloinka käydään seuraavan kerran parturissa

mutta minun on pakko yhtyä tähän edustaja pekkarisen

arvoisa puhemies

koneeni meni taas tässä mykäksi ei ääntä ja poissa kaksi työksemme

uutta energiaa tai se saa näkemykseen tästä puuntuotannosta ja sitten tuon bioenergian tuotannosta elikkä sillä tuotettavasta energiasta ja siihen suuntaanhan hallitus valmistelee koko ajan toimia

että tämä on hirveän vaikea arvioida

mutta olen parturi kampaajien kanssa tästä keskustellut ja he kyllä sitä mieltä ovat että se on vaikuttanut heidän yrittämisensä tilanteeseen

ehdotukseen seitsemänkymmentä kuusi

mutta olen huomannut myös sen että hinnat ovat nousseet elikkä kyllä kuluttaja maksaa nyt sitten sen suuremman hinnan

tietysti jos katselee reilut sata vuotta taaksepäin ketkä ovat olleet perustajina esimerkiksi sosialidemokraattisen liikkeen osalta niin siellä ovat olleet suutarit ja räätälit

todellakin nämä työllistämisarviot ovat arvioita mutta minulla ainakin on semmoinen kuva että jo tällä hetkellä esimerkiksi tämän konesaliveron alentaminen normaalin teollisuuden veroasteen tasolle on jo vaikuttanut investointeihin niin että on temiin lähtenyt hakuilmoituksia konesalien laajentamisesta ja tämä on myönteinen viesti mielestäni myös tuonne elinkeinoelämään

tietenkin toivoisi että heille olisi tänäkin päivänä vielä mahdollista menestyä ja ennen kaikkea kun täälläkin on viitattu tähän pienyrittäjyyteen ja yrittäjien aktivointiin niin sitä kautta pk sektorin kautta tulevaisuudessakin meidän työpaikat muodostuvat hyvin pitkälle ja sitä kautta tulee työllistymistä

sosialidemokraatit esittivät huolensa jo aluehallintouudistusta tehtäessä että ely keskuksissa ympäristöasiat voivat jäädä sivurooliin

elikkä varmaan kannattaa harkita tätä arvonlisävero kohtaa onko sillä minkälaiset mahdollisuudet sitten työllistää jos sitä tiputetaan

kiitoksia valtiovarainministerille liikenneverkkoon kohdistuvista panostuksista

kysynkin valtion omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä

korjausvelkatyöryhmä on nyt tehnyt työtään viime maaliskuusta saakka ja saattaa olla että jopa saamme jonkunlaisen esityksenkin aikaiseksi toivon ainakin näin ja uusia avauksia myös siihen millä tavalla tätä korjausvelkaa kurottaisiin kiinni

mutta tarkastellaan tätä tilannetta miten tämä etenee tuolla valiokuntakäsittelyssä

pidän tätä erittäin positiivisena

tuon haketuksen kohdalta täytyy todeta että siinä on tarkkaan arvioitava ettei iso puu lähde menemään haketukseen ja tämä iso tukkipuu käytetään rakentamiseen ja muuhun tarveaineeksi

arvoisa puhemies

tässähän on kysymyksessä puitelaki niin kuin täällä on todettu ja kyllähän tämä vaikuttaa sillä tavalla valtionhallinnon virkamiehiin että heidän on jokaisella sektorilla lähdettävä tarkastelemaan näitä päästöjä ja niitten alentamisesta

mutta ennen kaikkea minä viittaisin tähän liikenne ja viestintävaliokunnan lausuntoon missä erityisesti valiokunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen että päästöjä koskevilla velvoitteilla ei saa aiheuttaa esimerkiksi yrityksille kohtuuttomia kustannuksia tämä on samantyyppinen kuin mikä oli talousvaliokunnassa myös eikä hallinnollista taakkaa taikka muutoin heikentää kotimaisten yritysten kilpailukykyä

tässä on sama asia kysymyksessä kuin mikä oli rikkidirektiivin osalta ja sen takia tässä täytyy hallitusti edetä niin että meidän kilpailukyky ei heikkene

tiusasen kanssa että meidän on tehtävä kaikkemme ilmastonmuutoksen estämiseksi ja se on keskeinen toiminta ajatus

turpeen osalta on tässä vuosikymmenen aikana tehty äkkinäisiä liikkuja sinne sun tänne

mutta kun on merkittävät varat ja ajatellaan sitä investointia meillä on myös turvekoneitten tuottajia täällä ja he tekevät tätä niin tämä on pitkän linjan juttu

sen takia sosialidemokraatit ovat esittäneetkin valtuustotasolla ja muistaakseni puoluekokoustasolla että pitäisi tätä eläkeikää uudelleen tarkastella

arvoisa puhemies

päätöksenteon tulee pohjautua perusteltuun ja tutkittuun tietoon

maa ja metsätalousministeriön ja asiantuntijoiden välillä on suurta ristiriitaa muun muassa kalastuskiintiöiden riistan metsästysmäärien ja metsälain suhteen

kalastuksen ja metsästyksen osalta asiantuntijat ovat toistuvasti arvioineet kestäviksi pyyntimääriksi jopa puolet pienemmän määrän kuin mitä ministeriö on linjannut varsinaisiksi kiintiöiksi

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta on lähinnä rautatielain harmonisointia eun tasolla

arvoisa puhemies

siellä ehdotetaan muutettaviksi eräitä rautatielain säännöksiä komission suomelle rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun direktiivin täytäntöönpanosta antaman virallisen huomautuksen johdosta

täällä on hyvin monessa puheenvuorossa viitattu tähän paras hankkeen tavoitteeseen elikkä palvelujen turvaamiseen ja sehän on tietysti ollut lähtökohta

tämä kysymys on loppuunkäsitelty tehdään seuraava kysymys arvoisa puhemies

muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä voimassa oleviin säännöksiin

nuorisotyöttömyys on nyt suorastaan räjähtänyt käsiin ja työvoimaviranomaisilla alkavat olla keinot ja varat lopussa nuorten työllistämiseksi

esimerkiksi kaluston hyväksyntään eri kalustotyyppien hyväksyntään ja kalustossa tapahtuvien parannusten käyttöönottoon sekä koeajoon ja eri osien testaamiseen käytännössä

se olisi silloin järkevällä pohjalla ja nuo toimivat palvelut olisivat lähellä

maailmanlaajuinen lama on supistanut työvoiman kysyntää avoimella sektorilla ja nyt tarvitaan ehdottomasti valtion merkittäviä satsauksia tilanteen vakauttamiseksi

osaksi se johtuu tietysti siitä että kainuun merellä on hyvin paljon omatarvekalastajia he kalastavat sieltä ja sen takia kauppoihin ei sitten tuto takala ja ne tuottaa kalaa viedä

lisäksi rautatieliikenteen viestintää ja tallenteita koskevaa pykälää täsmennettäisiin ja pykälään lisättäisiin säännökset liikenneviraston rautatieliikenteen harjoittajan ja yksityisraiteen haltijan ja rautatieliikenteen ohjauspalveluja tarjoavan yhtiön oikeudesta saada käyttöönsä rautatieliikenteen tallenteita

yksimielisyys varmasti on siitä että puun jalostusastetta täytyy nostaa ja siitä kunnia tällä hetkellä perustettaville biotuotetehtaille ja sellutehtaille

ennen kaikkea lähipalvelut pitäisi turvata

täytyy ottaa huomioon se lapsiporukka ja sitten myös vanhukset

ainut mikä on ehkä yksi tekijä siinä että oulujärven kalaa tulee tänne etelä suomeen on yhdestä kalatoimija oulun puolella joka kiertää oulujärven kerran viikossa ympäri ja kerää kalat ja tuo ne sitten tänne etelä suomeen markkinoille

mutta kyllä tässä viitteitä tulee nyt sitten siitä että jos joku ei halua yhdistyä niin mennään kyllä kuntien itsemääräämisoikeuden puolelle siinä mielessä jos pakotetaan liittymään johonkin yhteisöön

nuorten sosiaaliset ongelmat tulevat kasvamaan työttömyyden pitkittyessä ja näiden korjaamiseksi yhteiskunnan resursseja ja varoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa huomattavia summia jos mitään ei tehdä

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan kiittää ministeriä topakasta otteesta on todellakin kansanvalta nyt saanut sen arvon mikä sille kuuluu

tässähän on semmoinen historia takana että aikoinaan kun radioliikenne rautateillä alkoi tallenteet pistettiin vrn toimesta talteen ja niitä käytettiin sitten eri läheltä piti tapahtumien ja onnettomuuksien tutkinnassa mutta nyt ne sitten siirretään liikennevirastolle tai ovat jo siellä

mutta ennen kaikkea minua huolettaa se jos ei sitä oman järven kalaa löydy edes kouluissa

minua huolettaa ennen kaikkea rautatieliikenteen painotus tässä selonteossa ja ennen kaikkea sen toteutus

sitä ei tahdo saada elikkä kalastajat ovat niin vähissä että he eivät pyydä tai sitten kalaa on sen verran vähän että sitä ei ole saatavissa

tässä on huoli tietysti kaikilla ennen kaikkea metsäteollisuudella siitä että järeä puu lähtisi menemään tuonne polttoon ja jalostusastetta pitäisi nostaa ja ennen kaikkea turvata se että tämä järeä puu olisi mahdollista käyttää myös rakentamisessa ja muussa

ammattikalastajia oulujärvellä on todella vähän alle kymmenen

on tilastoissakin todettu miten suuri merkitys on liikunnalla esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen ja ylipainon hallintaan ja niin edelleen

kannatan ed

mitenkä on nyt sitten tulevassa peruskoulussa tulevina vuosina onko tarkoitus lisätä liikunnan osuutta peruskoulun puolelle ja myös tietysti sitten lukiossa jatkona

sehän on nyt viime vuosina ollut korkeampi kuin esimerkiksi lukiokoulutuksen

sillä tavalla ovat nuoret ehkä halukkaitakin lähtemään ammatillisen koulutuksen puolelle ja pääsevät sitä kautta nopeammin sitten ansiotöihin

mutta keskeyttäminen on muodostunut ongelmaksi ja aivan samalla tavalla nostaisin esille tämän henkilökohtaisen opintosuunnitelman teon tässä elikkä sillä on varmasti merkitystä sille millä tavalla nuori sitoutuu tähän koulutukseen ja sitten sen eteenpäinviemiseen

elikkä tämä täällä jo esille noussut työttömyys on varmasti yksi merkittävimmistä asioista euroopan ja koko tai siis europajia ja suomenkin osalta ja siihen todellakin täytyisi vaikuttaa mutta ei sillä tavalla kun täällä on hyvin paljon puhuttu nyt tästä sääntelyn purkamisestakin että puretaan sitten näitä työaikalainsäädäntöjä ja työehtosopimuksia ja niin poispäin työehtoihin liittyvää sääntelyä